no se on aivan hyvä silloin kun se on sopiva mahdollisuus mutta moni joutuu olemaan kotonaan koska ei ole mahdollisuutta päästä hoivakotiin

haluan tässä mainita kotkan karhuvuoren kodin jossa on erinomainen hoitomentaliteetti hyvä henki ja kaiken kaikkiaan hyvä hoito ja niin sanotusti hyvä meininki

kumpaakaan ei pidä polttaa ei kivihiiltä eikä turvetta ja turpeella on nämä moniongelmat myös biodiversiteettiin ja vesien rehevöitymiseen liittyen

asko seljavaara alussa sanoi miten paljon menetetään vuosittain ennenaikaisen kuoleman kautta ihmishenkiä ovat hyvin tärkeä lähtökohta kaikkiin tupakointia vähentävän lainsäädännön perusteluihin ja siitä on aloitettava

tässä voi todeta että pienen sulan hallituksen muuten aika sulista vapaaseen päähineeseen tässä voi osoittaa ja todeta että tässä on mietitty

näin ollen se tekisi tämän laskuopin mukaan sitten jo huomattavasti suuremman taloudellisen panoksen suomelle kuin mitä tuo lyhyen aikavälin rahoitus joka on jo alkanut suomen kohdalla

toinen asia joka on täällä tullut hyvin keskustelussa esille on vesivoiman rakentaminen ja se että nimenomaan keskustapuolueen kannalta ajetaan asemiin jo seuraavaan hallituskauteen

tämäkin asia on kohtuuton ja siksi haluan todeta että tästä on tulossa talousarvioesitys

toki

tarvitsemme myös sellaisen hoitotyypin kuin on terveyskeskuksen vuodeosasto mutta se ei ole mikään kroonikkopotilaiden hoitopaikka

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

arvoisa herra puhemies

niin kuin täällä myös on todettu jos tupakka tulisi nyt uutena tuotteena sitä ei hyväksyttäisi koska sen luonne on terveyttä niin paljon haittaava

mitä vielä tulee tuohon kunniavelkaan niin se kohdistuu mielestäni kaikkiin niihin jotka ovat tämän maan rakentaneet tietysti ennen muuta sodan käyneisiin sotainvalideihin mutta myös niihin jotka heidän jälkeensä tulevat

yleensäkin tämä kroonikkopotilaiden määrän vähentäminen pitemmällä tähtäimellä tapahtuu vain niin että me pystymme mahdollisimman aktiivisesti ja varhaisessa vaiheessa aloittamaan hyvän lääkinnällisen kuntoutuksen ja myöskin suhtaudumme kriittisesti lääkitykseen noin kaiken kaikkiaan

rantakangas toi esiin sen että seuraavalla vaalikaudella vuotos rakennetaan siis aivan sanotaan pohjoisittain pöljä näkökulma

pöydällepanoa varten esitellään pari eristyksen seitsemästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista viidettä kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee

mitä tulee sitten näihin nikotiinituotteisiin niin on todellakin niin että ne olisi pitänyt pitää siellä apteekeissa eikä avata vähittäiskaupan ovia niille

tämä on hyvä pitää meidän mielessä jotka olemme huolestuneita koskiensuojelulaista ounasjoesta minä henkilökohtaisesti erityisesti esimerkiksi kymijoen eteläisten koskien suojelusta ja niin edelleen

ne kroonikkopotilaat joita meillä nyt on keskuudessamme hemiplegiapotilaat kaikki tämän tyyppiset pitää tietysti hoitaa eikä heitä voi jättää hoidotta

kysymyksessä on jälleen uudelleen eduskunnassa oleva asunto osakeyhtiölaki ja tämä asunto osakeyhtiölain säätäminenhän on vasta tapahtunut varsin laaja hallituksen esitys

sen lisäksi että se vaikuttaa psyykkisesti se vaikuttaa myöskin verisuonia siis valtimon seinämiä supistavasti ja heikentää verenkiertoa vaikuttaa käytännössä kaikkien elinten hapensaantiin kielteisellä tavalla

energiatehokkuudesta voimme todeta että se on todella tahdon asia ja asiakirja tämä strategia on kyllä suhtautunut siihen aika leväperäisesti sanotaan nyt aika yleisellä tasolla

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenes viidettä kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon räksyttäni

puhemies

se että tämä energiaverouudistus heikentää julkisen liikenteen sekä rautatieliikenteen että maantieliikenteen toimintaedellytyksiä on todella valitettava asia

mitä tulee sitten taas näihin suussa käytettäviin tupakkavalmisteisiin niin on selvää että niistä on taas suun limakalvoille välitön haitta

se ei tee tätä energiaveroesitystä suinkaan ekologiseksi

suun nielun ja kitalaen alueen pahanlaatuiset kasvaimet syntyvät ilmeisesti tulehduksien myötä ja tupakassa olevien erilaisten karsinogeenisten aineiden aiheuttamat tekijät johtavat tällaisiin solumuutoksiin

windfall verotuksesta ja windfall voittojen poistamisesta kävi selväksi että kokoomus kaikesta huolimatta on ilmeisesti se jarrumies hallituksessa tässä asiassa

tässä täsmennetään nimenomaan hissikysymystä siitä näkökulmasta saako liiketoimintaan tarkoitettua liikehuoneistoa sitten ikään kuin luonnehtia sellaisena huoneistona joka saa hyötyä tästä hissistä taikka ei

sitten on tämä eripuraisuus hallituspuolueiden sisällä ymmärrettävistä syistä kun siellä on edustettuna aika tavalla myös äärinäkökulmia siis hyvää ja huonoa ilmastonmuutoksen näkökulmasta mutta täytyy sanoa että myös opposition puolella kuuluu kummallisia ääniä

tämä on yksi syy miksi kaikista tupakkatuotteista pitäisi päästä irti

se polttaminen ei ole ainut paha asia

yleensä ei saa jos se sijaitsee katutasossa pääsisäänkäynnin tasossa niin kuin tässä pykälässä todetaan

myöskin suussa käytettävät tuotteet olisi kiellettävä

tämä on osa tätä esitystä

tämä toinen asia sitten mikä on tässä samassa valiokunnan mietinnössä liittyy asunto osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain muuttamiseen

se tuli valiokuntakäsittelyssä ministeriön puolelta esitellyksi

arhinmäen suuntaan

hiukan poikkeuksellinen tilanne se ei ollut siis täällä lähetekeskustelussa

olette hallintoneuvoston puheenjohtaja siis neste oil oyjn tärkeällä paikalla mutta täytyy tietysti sanoa että neste oil on juuri tekemässä kilpilahteen suomessa ja myös ilmeisesti singaporen seudulle kiitos se ei seudulle niin ja

vaikka se olisikin sertifioitu ja vaikka tämä sertifiointimenetelmä olisikin kehittynyt mitä se ei vielä täysin ole ja vaikka joku laiva on saapunut onko se saapunut hollantilaiseen rotterdamin satamaan ja siinä olisi sertifioitua öljyä siihen liittyy mainitsemanne epäsuorat vaikutukset maankäyttöön

silloin kun se palmuöljy otetaan sertifioidulta alueelta kysyntä siirtyy myös ei sertifioiduille tiloille ja sitä myöten myös seuraavassa askeleessa sademetsään

arvoisa puhemies

kannatan toki sitä että nimenomaan kolmas sektori eli yhteiskunnalliset yritykset esimerkiksi ja julkinen puoli tekevät yhteistyötä

mutta sitä kyllä hiukan kammoksun niin kuin myöskin arkkiatri pelkonen että esimerkiksi terveydenhoitoon tulee kansainvälisiä pörssiyhtiöitä tekemään omaa bisnestä

ykköstavoite on yhtiöitten voitto ja tämä on ongelmallista

tarvitaan myös yhteistyötä

piirainen lähti pois mutta hän puhui rakentamisesta ja nimenomaan puurakentamisesta se tarvitsee uutta lainsäädäntöä

niihin on tulossa nyt muutoksia

mutta ennen muuta on selvää että hiilinielufunktio mikä tällaisilla puurakenteilla on on hyvin tärkeä

lopuksi haluaisin puhemies kiinnittää huomiota siihen että varmasti vielä tämä kiotossa päätetty bioenergia nolla siis hiilidioksidi nolla rasite on tulossa varmasti jonkinlaiseen uuteen tarkasteluun ennemmin tai myöhemmin ja bioenergialla tarkoitan tässä lähinnä puuperäistä bioenergiaa

se tulee vastaan nyt jo kun me ajattelemme sitä mitä merkitsee ilmaston kannalta että metsästä viedään kaikki kannot pois ja poltetaan saman tien

juha hakolaa

on hyvää kansanedustajatoimintaa tehdä lakialoite tärkeästä asiasta nopeuttaa lainsäädännön eteenpäinviemistä niin kuin nyt kuulimme asia on jo ministeriössä menossa eteenpäin

tämä mdpv eli metyleenidioksipyrovaleroni on persoonallisuutta muuttava aggressioita lisäävä psykooseja aiheuttava aine

kysymyksessä on pitkä lista pienistä lähinnä karibian alueella olevista valtioista joista yksi on belize keski amerikassa joidenka kanssa on tehty veroasioita koskevia sopimuksia

se että sitä kutsutaan aakkoshuumeeksi niin kuin tässä aloitteen esittelijä totesi johtuu yksinkertaisesti siitä että näille kemiallisille aineille yhdisteille joita siis laboratorioissa tuotetaan joilla etsitään näitä päihdyttäviä ominaisuuksia ei ole ehtinyt varsinaista nimeä vertaamme vaikkapa kokaiiniin jonka nimi ehkä lähtee tästä lähtö aineistoa

nyt niitä hyväksytään

pulliainenkin on useaan kertaan eduskunnassa näissä keskusteluissa todennut että nämä ovat vaikutukseltaan varsin kevyitä ja harmaan talouden ja veroparatiisien eliminoimiseksi tarvitsisimme huomattavasti voimakkaampia toimenpiteitä

nyt nämä sopimukset on solmittu ja niitä nyt täällä hyväksytetään

kuukaupin tulee lähtöaineestaan kokapensaasta syntyä vaan sitten käytetään tällaista lyhennettä mdpv näitten kemiallisten osatekijöiden summana

keskustelua päätä

hyväksy sopimusta

eduskunta hyväksyy sen käsittelyssä sisällöstä päätti vetää uusien lakien poks toinen käsi kun pää osin loppukesää valitettavan lyhyt

näin ollen kansanedustajan lakialoite on saanut jo asiaan selvän vauhdin

puhjon tekemää lausumaehdotusta

arvoisa puhemies

samalla totean myös että maahanmuuttajakysymyksiä kotouttamista yleensä tässä maassa olevia muualta tulleita ihmisiä käytetään poliittisena polttoaineena ja tähän syyllistyvät hyvin voimakkaasti sellaiset kunnan poliitikot ja valtakunnankin politiikassa mukana olevat jotka haluavat kärjistää tilanteita niin että he kuvaavat pienituloisten ihmisten pienituloisten eläkeläisten työttömien vähäosaisten ongelmat johtuviksi maahanmuuttajista täällä olevista muualta tulleista ihmisistä

pulliainen viittasi tähän työryhmään joka toimii tulevaisuusvaliokunnan alaisuudessa tärkeä asia ja siinähän nyt tämä brasilia kysymys on ihan keskeinen

toisaalta siellä on tämä biopolttoaineiden valtaisa lisäämistendenssi toisaalta kysymys mitä tapahtuu amazonasin alueelle pantanalin kosteikolle

eli siinä on juuri tämä kysymys tämä ekologia luonnontalous ja se että ilmastonmuutoksen hillitseminen tai ravinnon tuottaminen ei saa vähentää leikata tai tuhota biodiversiteettiä

se oli kyllä hiukan täällä esillä nimenomaan se paine joka tulee suomeen siinä mielessä että tänne halutaan tuoda myös ydinjätteitä koska me alamme myydä ydinsähköä

mutta puhemies halusin käyttää tässä lyhyesti vielä puheenvuoron vihreän elämänsuojeluliiton tuhokierteen pysäyttäminen lausuman lopusta koska se jäi äsken kesken ja siteeraan vielä seuraavan

olemme toiminnallamme vahingoittaneet sitä pahasti

alun alkaen oli osittain kysymys tietämättömyydestä

herra puhemies

jatkaminen vallitsevalla tiellä on ihmiskunnan taholta harkittua elinmahdollisuuksien laajamittaista tuhoa syntymättömiltä eläimiltä ja kasveilta sekä ihmissukupolvilta

virkkunen

puhemies tämä oli viisaasti kyllä sanottu

aivan lyhyt puheenvuoro koska ensimmäisen käsittelyn kohdalla olin estynyt cancunin ilmastonmuutostilaisuuteen osallistumisen vuoksi

tästähän on osittain kysymys meidän kohdallamme kun olemme tätäkin strategiaa täällä yhdessä miettimässä nimenomaan pelastamassa planeettaa pieneltä osaltaan ilmastomuutoksen kourista

ympäristövaliokunnan lausunnossa on analysoitu mielestäni aika hyvin tätä biopolttoainekysymystä liikenteen biopolttoaineiden käyttöä

tällöin myös tämän lausuman ajatukset sopivat tähän varsin hyvin

koskee siis maksullisuutta eli tällä tavalla muutettiin laissa

mutta kaiken kaikkiaan ilmastohaaste on niin suuri että nämä taloudelliset panokset ovat liian vähäisiä ja me olemme kaikin tavoin jälkijunassa

poistettiin tämä lääkäripalvelu käsite lisättiin siihen avosairaanhoidon palvelujen käyttö mikä mahdollistaa ministeri nimenomaan nyt sen että ne laajennetaan myös sinne hoitajien puolelle

biokaasun asema on vaillinainen edelleenkin ja nimenomaan se energiaveroratkaisu joka koskee maakaasua heikentää kaasuputkiverkon kehittämistä jota voitaisiin nimenomaan hyödyntää myöskin biokaasun suhteen niin että biokaasua voitaisiin pumpata näihin putkistoihin ja sitä kautta käyttää loistavana liikennepolttoaineena

olisin kysynyt vielä ed

tässä on tämä d kohta mdpv yhdiste ja olisin tässä kysynyt vain tästä kemiallisesta merkinnästä joka tässä on

biodiesel on ongelmallinen asia puhemies

nimenomaan tiedämme tämän palmuöljyproblematiikan ja suomi jälleen on maailmanmestari tässä asiassa

se on hiukan en nyt sano kummallisella tavalla tehty mutta onko kaikki näiden sulkujen paikat ja muut jotenkin mietitty ilmeisesti on

heikosti eun alueella samoin

neste oil oyj on kansainvälisesti keskeinen toimija nimenomaan palmuöljyn käytössä biodieselin valmistuksessa

tällöin tulee mieleen nimenomaan kysymys ilmastolaista hiilibudjetoinnista ja hiilibudjetista

tiedämme että ei koskaan siis ei koskaan palmuöljystä valmistettu biodiesel ole ekologisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta kestävä polttoaine

mutta kuitenkin tämä varsinainen nimi on metyleenidioksipyrovaleroni ja tätä metyleeni kohtaa en tuosta nyt löydä

varmaan ed

arvoisa herra puhemies

toisin sanoen kunnassa saattaa olla pitkän prosessin jälkeen syntynyt tilanne jolloinka kaavaan ollaan saatu rakennussuojelumerkintä

sitten kunta saattaa voida omalla päätöksellään joka voi olla lautakuntatasolla pahimmillaan virkamiestasolla tapahtuva päätös poiketa tästä asiasta

tämä luo tämän mm kevennys käyttäytyy kevennyskäytäntö laajeni eduskunnassa turusta helsinkiin espooseen ja vantaan alueelle eli kolmeen suuren kaupunkiin joissa on merkittävä osa suomen rakennuskannasta

tämä kevennetty rakentamis ja kaavamää räysten kokeilu koskee myöskin rakennusoikeutta joka voi olla hyvinkin herkkä asia

on päätetty tiukoista rakennusoikeussäännöksistä nyt kunta voi omalla päätöksellään näistä poiketa kun taustalla voi olla pitkä kansalaiskeskustelu

tässä on kyllä se ongelma että ilman laajempia keskusteluja voidaan vetää ikään kuin takaisin sellaiset päätökset jotka ovat olleet esimerkiksi miljöönäkökulmasta kulttuuriperinnön suojelun näkökulmasta kestäviä

nyt sitten ne voidaan peruuttaa hyvinkin teknisillä lautakunta tai virkamiespäätöksillä kyllä tätä näkemystä ja

keskustelun päättää eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsi se sisältää päätin tulla kiire tässä lakiehdotuksen toinen käsi petra asia on

eduskunnan seuraava täysistunto huomenna tiistaina kello en pidä tätä kevennystä oikeana

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluaisin todeta kun ministerit risikko ja rehula ovat vielä sankarillisesti paikalla että tietysti nämä ongelmat mitä suomen terveydenhoidossa ja sairaanhoidossa on ja se että juhlapuheet eivät vastaa todellisuutta eivät tietenkään ole teidän eikä tämän hallituksen vika

ne eivät keskustele eri sairaanhoitopiirien välillä eivätkä sairaanhoitopiireistä keskussairaaloista pääse yliopistolliseen sairaalaan eivät myöskään toimi sairaanhoitopiireissä erikoissairaanhoidon ja avohoidon välillä mutta ne eivät keskustele myöskään sairaalan sisällä

kun hänet viedään tehohoitoyksikköön niin siellä on kolmannenlainen tietojärjestelmä ja ne eivät keskustele keskenään ed

ei ole suinkaan pääsy aina siitä kiinni onko potilas todella menettänyt terveyttään oleellisesti siihen työtehtävään nähden mitä hän on tehnyt tai hänen ammattitaitonsa edellyttää